arvoisa puhemies

lapintie

ravi kc ravi kc ravi kc ravi

dariin raviihin ravi kc ravi

eräät keskisessä suomessa asuvat joutuvat jopa noin kolmanneksen suomen pinta alasta kiertämään lähes päivittäin työnsä puolesta

arvostamani ministeri te ette vastannut siihen minun kysymykseeni pitääkö tietoni paikkansa

raviin ravi kc ravi

pörssiyhtiöistä raportoidaan hyvin mutta niin sanotut listaamattomat yhtiöt jäävät lapsipuolen asemaan raportoinnin suhteen

eli

ravit ravi kc ravi kc ravi

arvoisa puhemies

ralliin ravi ravi ravit

tuleeko tästä suomen valtiolle säästöjä vai kustannuksia ja jos tulee niin kuinka paljon

valtiontalouden tarkastusviraston suorittamassa tarkastuksessa on todettu

edessäni on laskelma jonka pari kolme tämmöistä markkinointityötä tekevää henkilöä ovat yhdessä sorvanneet

johtopäätöksissään tarkastusvirasto vtv toteaa että pääsääntöisesti yhteisöjen kirjanpito on hoidettu asianmukaisesti

ravit ravit

ravi kc ravi kc ravi kc ravi

tarkastusviraston mukaan tulee kuitenkin kiinnittää jatkossa huomiota kirjanpidon erittelytapaan ajantasaisuuteen ja laatuun sekä käteiskassavarojen tilittämiseen

eun vakautusjärjestelyistä johtuvat sitoumukset lisäävät suomen valtion vastuita ja riskejä

ravi kc ravi kc

ravit ravi ravi kc ravi

kun saan olla tämän valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja sasin valiokunnan jäsen niin eräs asia unohtui häneltä

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri onko tässä tiedossani todenperää

lukuisien valvottavien yhteisöjen tilintarkastajien valinnassa tai tilintarkastuskertomuksissa oli vtvn havaintojen mukaan puutteita

kysymys kuuluu

eivätkö tämän kaltaiset valtionosuuden vähentämiset peruskunnille aiheuta myöskin kulttuuripuolella vähennyksiä muun muassa teatterissa ja orkesterissa

tämä on tämä juju ja tiedän ja varmasti edustaja virtanenkin tietää että kaikkien suurten puolueitten eläkeläisjärjestöt niin kokoomus demarit keskusta vasemmisto kuin monet muutkin yhdessä vaativat taitetun indeksin poistamista

eivätkö tämän kaltaiset vähennykset aiheuta myöskin sitä että peruskunnat niin kuin kotikylässäni jyväskylässä eivät pysty pitämään määräaikaisia toimia virkoja vaan ne joudutaan päättämään siinä vaiheessa kun sopimus raukeaa

kun istuva eduskunta päätti selkeällä ääntenenemmistöllä perussuomalaisten vastustuksesta huolimatta tukea portugalia kärräämme myönnetyt eurot espanjan saksan ja ranskan pankkiholveihin

minusta olisi paikallaan että hallitus kaikesta huolimatta suosii kotimaista eikä käytä ulkomaista

mäkisalo

tarkastusvaliokunta ehdottaa että puolueen ja puolueyhdistyksen on huolehdittava että vaalikampanjaan kuuluvasta tai sitä tukemaan tarkoitetusta maksullisesta mainoksesta käy ilmi mainoksen maksajan nimi

me täällä salissa niin kuin minäkin edustamme kansaa minä lähinnä eläkeläisiä kun olen siinä iässä joten ei se nyt mahdotonta ole että me toteutamme tässä salissa enemmistöpäätöksillä kansan tahdon mukaisia päätöksiä kiitos keskustelua mutta eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn ensimmäisen lakiehdotuksen että eduskunta pysyy ensimmäistä käsittelyssä tekemässä päätöksessä toisen lakiehdotuksen hylkäämisestä lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt ja asia loppuunkäsitep

tämä aiheuttaa sen että entistä vähemmän nuoret ostavat asuntoja ja sen että entistä vähemmän urakoitsijat rakentavat uusia asuntoja ja tästä seuraa loppujen lopuksi se että työttömyys lisääntyy ja kuntien verotulot vähenevät eli edustaja sasi olette varmaan samaa mieltä

tämä avustus olisi voitu hoitaa ilman suomeakin euroopan rahoitusvakausmekanismin ervmn välityksellä ja kansainvälisen valuuttarahaston imfn tuella

kiitos

arvoisa puhemies

pienten maiden

mukana olisivat voineet olla tarvittaessa myös muut eu maat taloudellisen kantokykynsä mukaisesti kahdenkeskisillä sopimuksilla

hallitus on jo heikentänyt korkojen vähennysoikeutta tässä maassa

on syytä ja aiheellista korostaa että kaikkien puolueosastojen puolue ja piirijärjestöjen on syytä pitää kirjanpito ajan tasalla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa oikeuskansleri

totean vielä että tarkastava viranomainen on kiinnittänyt huomiota myös valtion ja valtion omistamien yhtiöiden ja liikelaitosten välisten taloudellisten suhteiden läpinäkyvyyteen

menettely ei ole mielestäni paras mahdollinen tapa korjata lapsiperheiden asemaa

voi

oli vettä tai lunta tai kuraa auton täytyy liikkua ja edustajan on pakko pitää aina autoa jossa takuu on voimassa

tilintarkastajan valinnasta on todettava se että aina pitää olla auktorisoitu tilintarkastaja htm eli kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja kht eli keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai jhtt eli julkishallinnon tilintarkastaja

lisäksi verohallinto joutuu laittamaan pari kolme miljoonaa euroa lapsivähennyksen aiheuttamiin tietojärjestelmäkustannuksiin ja muun valmistelun menoihin kuten lisätalousarvion perusteluissa todetaan

jos olen ymmärtänyt oikein niin suomen kansaa edustaa suhteellisilla vaaleilla valittu eduskunta ja yhtenä jäsenenä tuon terveisiä kansalta

en toki lukenut kannesta kanteen mutta silmäilin noita pääotsikoita ja muutamaan asiaan ajattelin arvoisa puhemies kiinnittää tässä yhteydessä huomiota

arvoisa puhemies

lopuksi totean heidän puolestaan että he ovat tätä mieltä että seurauksena kilometrikorvausten rajoittamisesta on kotimaisen kulutuksen lasku ja autokannan vanheneminen

aasi jo

edustaja salolainen suomen kansa on sitä mieltä että eduskunnan suomen varojen syytäminen eräisiin etelä euroopan hulttiomaihin on liikaa

luottamushenkilömaksu eli perittävä niin sanottu puoluevero on mainittava tilinpäätöksessä erillisenä tulon kohtana

myös vaihtoautojen arvo on viime vuosina laskenut reippaasti ja autonvaihto vaatii entistä enemmän pääomaa

tästä syystä suomen kansa on kriittinen euta kohtaan

perustuslain mukaan oikeuskansleri valvoo niin valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatoimien lainmukaisuutta kuin kaiken julkisen tehtävän hoidon sujumista lain tarkoittamalla tavalla ylintä valtaa käyttävä eduskunta toki on valvontavallan ulkopuolella

edustan näkemystä että tutustumalla tarkastusviraston tekemiin havaintoihin ja huomautuksiin vältämme jatkossa tahattomia virheitä niin valiokuntakäsittelyssä kuin erilaisissa jaostoissakin

kun minä tässä nyt ilmeisesti olen lähimpänä sitä niin sanottua vanhuutta tämän porukan vanhimpana niin minun on kaksi asiaa nostettava esille kun kyseessä on iäkkään henkilön palvelutarpeeseen vastaaminen

arvoisa puhemies

arvostettu puhemies

hoivan järjestämisessä kunnan on järjestettävä hoiva sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuna kotipalveluna asumispalveluna perhehoitona tai laitoshoitona taikka osana terveydenhuoltolaissa tarkoitettua kotisairaanhoito ja laitoshoitoa

tätä esitystämme eivät valiokunnan kaikki jäsenet kuitenkaan hyväksyneet joten jätimme asiasta vastalauseen johon palaamme myöhemmissä kokouksissa

kun tässä kansalaisena on seurannut suomalaisten oikeuksien käytäntöä niin päällimmäisenä tulee mieleen käräjäoikeus tuolla keski suomessa

arvoisa puhemies

kuntoutuksen järjestämiseen liittyy seuraavaa

kunnan on järjestettävä kuntoutus osana sosiaalihuoltolaissa tarkoitettua sosiaalityötä asumispalvelujen tai laitoshuollon kuntouttavana toimintana taikka kunnan muuna sosiaalipalveluna tai terveydenhuoltolaissa tarkoitettuna lääkinnällisenä kuntoutuksena

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

siinä on alkuvalmistelu loppuvalmistelu päätöksenteko

aika on noin puoli vuotta

olen tästä asiasta tehnyt kirjallisen kysymyksen oikeusministerille että mistä johtuu että käräjäoikeudessa asioiden käsittely vie näinkin pitkän ajan

tämä sivistys ja tiedejaoston kokouksessa käsitelty ja hyväksytty esitys on suorastaan erinomainen lisäys kuten tämän salin tämän päivän istunnossa on useissa puheenvuoroissa todettu

tanskan svendborgin tehtaan viini ja glögituotannon siirto rajamäelle on käynnissä

kun valtuusto tekee päätöksiä niin niistä valitellaan hallinto oikeuteen sen jälkeen korkeimpaan hallinto oikeuteen ja siinä menee lähes pari vuotta

tässä on haastateltu perussuomalaisten ryhmän erityisasiantuntijaa professori oikeustieteen tohtori erkki havansia

los

mutta kellojen pitää meille soida myöskin hallituspuolueen edustajille

tiedän että tämä nyt ei välttämättä kuulu oikeuskanslerin toimialaan mutta siksi puhun tässä että voisitteko te harkita toimivallan lisäämistä jotta voitaisiin näihinkin asioihin jollakin tavalla puuttua

ruotsiin altia avasi loppuvuodesta brunnan jakelukeskuksen johon keskitettiin ruotsissa toimivat asiakaspalvelu ja logistiikkatoiminnot

arvoisa puhemies

äänestyksessä vaatteen ja saaneet edustajat raviin sataseitsemänkymmentäneljä ääntä